te pelottelette te uhkailette kun samanaikaisesti pitäisi keskittyä palvelujen uudistamiseen ja tarpeettomien hallinnollisten rajojen ja hallinnollisten elimien poistamiseen

tässä on suhtkoht tasapainoisesta kokonaisuudesta kysymys kun otetaan huomioon se miten me rahoitamme kelan maksamat etuudet miten me rahoitamme kenen toimesta kun on lähdetty liikkeelle siitä että pyritään läpinäkyvyyttä esimerkiksi lisäämään että meillä on tällaiset maksut kuin sairaanhoitomaksu ja työtulovakuutusmaksu

valiokunta pitää hyvänä että lainsäädännön soveltamista selkeytetään kirjaamalla lakiin säännökset siitä milloin työntekoon perustuvat oikeudet alkavat ja milloin ne työnteon perusteella päättyvät

jotta eun potilastietodirektiivi ja meidän itse kansallisesti säätämämme terveydenhuoltolaki joka on ollut vuoden päivät voimassa voivat tulla täysimääräisinä voimaan se edellyttää että tieto kulkee

lyhytaikaisesti maassa työskentelevät eivät pääsääntöisesti kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin

kun aikanaan lainsäädäntöä sosiaaliturvan muutoksenhausta muutettiin syntyi tilanne päivänä jolloin tuo somla aloitti että sille jäivät kaikkien vanhojen viiden alueellisen sosiaalivakuutuslautakunnan valitukset

ihmiset liikkuvat tieto kulkee ja aivan niin kuin täällä ovat muutamat edustajat todenneet että selvitään eri toimipisteissä olevasta hoidosta esimerkiksi yksillä verikokeilla kun tieto kulkee tähänhän meidän pitää päästä

työväentaloilla tuo puhe toimii mutta eduskunnan istuntosalissa jossa te irrotatte aivan tahallisesti hieman jopa vääristellen kokonaisuudesta sen mitenkä tämä rahoitus kaiken kaikkiaan hoidetaan väitätte että työnantajat eivät muka maksaisi tästä meidän sairausvakuutuksemme rahoituksesta mitään tuon kaltaiset väitteet ovat

mietinnössä valiokunta toteaa että valiokunta pitää tärkeänä että selvitystyötä jatketaan pikaisesti eli meillä on näitä solmu työryhmiä ollut ja muutoinkin selvitystyötä on ministeri risikko liikkeelle laittamassa ja tämä selvitystyö on välttämätöntä

toisekseen meidän sosiaali ja terveydenhuoltomme ammattilaiset käyttävät aivan liian paljon aikaa johonkin muuhun kuin siihen tehtävään johon heidät on koulutettu

ne kasattiin samaan osoitteeseen ja samanaikaisesti kun joka päivä niitä uusia valituksia valitettavasti tuli niin sinne jäi tilanne jossa liian pienillä resursseilla lähdettiin liikkeelle ja se ruuhka se suma joka olisi pitänyt purkaa tuolloin muutamia vuosia sitten jäi purkamatta

jätän sanomatta

selvitystyötä mietinnön mukaan tulee siis pikaisesti jatkaa ja kartoitetaan lainsäädännön kehittämistarpeet jotta asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän kestävyys voidaan turvata

kolmanneksi

näille edustajille jotka ovat rötösherroja tässäkin asiassa metsästäneet sanoisin että meillä pitää olla rohkeus ennemmin täällä eduskunnassa säätää sellainen laki jolla me kerta kaikkiaan velvoitamme jollakin aikataululla tekemään kansallisen mallin niin että siihen myös meillä pohjat ovat olemassa mutta siihen liittyvät myös julkisen sektorin ja myös yksityisen sektorin toimijat

tästä mietinnöstä sitten löytyy näkökohtia joihin tämä pikaisen selvityksen toive tai vaade on nivottu

tässäkin valiokunnan mietinnössä on hylkäysesityksen sisältävä vastalause joka tultaneen tämän keskustelun yhteydessä esittelemään

tilanteessa jossa on käytettävissä rahaa tehdään valintoja sen osalta mihin uudet resurssit mihin eurot kohdennetaan

meillähän ei ole kansallista ratkaisua niin pitkään kuin meillä on erilaisia järjestelmiä ja esimerkiksi yksityinen ja julkinen eivät keskustele keskenään ja aivan kuten edustaja virtanen täällä sanoi tulevaisuuden sosiaali ja terveydenhuollon rahoitusmallia mietittäessä tietotekniikan pitää olla yksi osa sitä jolla edesautetaan julkisen ja yksityisen sektorin nykyistä tiiviimpää yhteistyötä ja tämän tulee näkyä myös rahoitusratkaisuissa

päinvastaisessa tilanteessa jouduttaessa tekemään säästöjä jouduttaessa pohtimaan sitä mitä aiemmin ollutta joudutaan muuttamaan on sitäkin tärkeämpää se miten valinnat tehdään

on ihan selvää että jos ei tätä määrärahaa tätä reilua miljoonaa olisi tullut tuo myönteinen kehitys joka on ollut siinä että käsittelyajat lyhenevät olisi varmuudella pysähtynyt

neljänneksi täällä on moitittu amatöörimäisestä toiminnasta ja on jopa vaadittu päätä vadille siitä miksi me tässä tilanteessa olemme

arvoisa puhemies

tuon kaltaista selvitystä en ole nähnyt mutta kyllä kai lähtökohta on se että jos niitten ihmisten asemaa parannetaan joitten toimeentulo on kaikkein alhaisin ja pienin niin se auttaa heitä

me olemme päättäneet niillä tiedoilla jotka meillä aikanaan ovat olleet siinä tahtotilassa jossa ei ollut valmiutta sitovampaan lainsäädäntöön kuin tuolloin tehtiin niillä tiedoilla on päästy tähän vaiheeseen ja minusta tämä tarkastusvaliokunnan mietintö erinomaisella tavalla kuvaa tämän tilanteen ja näyttää tietä eteenpäin

haittarahan myöntämiseen ja suuruuteen vaikuttavat tekijät kirjataan hallituksen esityksessä tapaturmavakuutuslain muuttamisesta aikaisempaa selkeämmin lakiin

jos kansaneläkelaitoksen toimintaa arvioisi yleisönosastokirjoitusten tai erilaisten näppispalstojen perusteella voisi päätellä että kelalla ei menisi oikein hyvin

mutta ei tämä nyt aivan hirvittävän suurta hehkutusta ansaitse kun on kysymys tilanteesta jossa alkuperäisessä budjettiesityksessä on ollut tilanteeseen nähden liian alhaiset määrärahat

tämä on nyt ollut se tie jonka tämä hallitus on valinnut

myös haittakorvauksen perusteena olevan pysyvän yleisen haitan käsitettä selkeytetään ja lakiin kirjataan yksityiskohtaisemmin ne perusteet joilla vammojen ja sairauksien aiheuttama haitta työtapaturmien osalta arvioidaan

on arvioitu että nykyistä paremmilla tietojärjestelmillä on saavutettavissa jopa noin miljardi euroa nykyistä parempi tuottavuus tai parempi tilanne sosiaali ja terveydenhuollossa

esityksen tavoitteena on että tapaturmavakuutuslakiin perustuva työtapaturmavakuutuksen haittaluokitus saatetaan vastaamaan lääketieteessä tapahtunutta kehitystä ja että haitan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon erityyppisten toiminnan vajausten muuttunut painoarvo nyky yhteiskunnassa

ensinnäkin puututaan ensisijaisen etuuden tasoon ja ollaan kompensoimassa eläkeläisille eläketulovähennyksen kautta eli verotuksen kautta tuota menetettyä indeksikorotusta ensisijainen etuus verotuksen kautta kompensaatio

hän viime viikon torstain kyselytunnilla sanoi jokseenkin suorasanaisesti ääneen sen millaisen arvovalinnan hallitus on tehnyt kun on korotettu työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa

toinen vastaavan suuruusluokan kokoluokan sosiaalipoliittinen valinta on tässä esityksessä tehty kohdassa jossa ensisijaisen etuuden tasoa leikataan ja viesti on että toimeentulotuen kautta sitten kompensoidaan osalle etuuksien saajia se mitä on menetetty

toisekseen täällä kela valtuutettu ja edustajakollega kaunisto hieman vähätellenkin konditionaalimuodossa puhui siitä tavasta jolla kela on omia toimintojaan kehittänyt

meillä on oma mallimme

usein sanotaan että meillä on pohjoismainen malli mutta omat kokemukset ovat senkaltaiset ja viime viikkoinakin se on vahvistunut että meillä on oma asumisperusteinen syyperusteinen sosiaaliturva joka ei ole ihan vaivatta sopusoinnussa sen kanssa että eu tasolla ihmisten vapaa liikkuvuus on se ykkösasia

haittaluokka ei siten vaikuta esimerkiksi työtapaturmassa vaikeasti vammautuneelle henkilökohtaisen avuntarpeen perusteella tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaan myönnettäviin vammais ja kuntoutuspalveluihin eikä työkyvyttömyyden perusteella maksettavaan ansionmenetyskorvaukseen

siinä olisi jokaisellekin julkisen palvelun tuottajalle joka asiakaspalvelutehtävää tekee ja laajemminkin yksityisellekin puolelle malliksi otettavaa miten sähköistä asiointia ja erilaisia järjestelmiä on kehitetty niin että palvelu olisi mahdollisimman vaivattomasti ja lähellä ihmisiä saatavilla

täällä vasemmisto opposition edustaja toisensa jälkeen tankkaa ja asettaa epäilyksen varjoa siihen miten jatkossa perusturvaetuuksien rahoitus tässä maassa hoidetaan

arvoisa herra puhemies

hän totesi että nämä on aina tehty parlamentaarisesti

tässä on valinnoista kysymys valinnoista jotka kyllä vaatisivat laajemman keskustelun siitä mihin tässä oikein ollaan menossa

samanaikaisesti kun päätetään sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteista ja järjestämisvastuusta tulee linjata tietohallintorakenteen vaatimat toimivalta ja vastuusuhteet tavalla joka ei jätä epäselvyyttä siitä millä toimijalla on viimekätinen vastuu asiassa

esityksen perusteluissa todetaan ettei esityksellä oteta lainsäädännöllisesti kantaa haittaluokituksen mahdolliseen soveltamiseen muissa etuusjärjestelmissä kuin työtapaturmavakuutuksessa

hallitus lähtee siitä että tämä kelamaksun poistaminen yrityksiltä kompensoidaan ja me eduskunnassa olevat hallituspuolueitten edustajat keskusta mukaan lukien edellytämme että hallitus tuo tänne sellaisen esityksen jolla rahoitus turvataan kestävällä pitkäjänteisellä tavalla

lähestymme aikaa jolloin eri puolueet nimeävät tulevat kunnallisvaalit kuka milläkin nimellä

samanaikaisesti eun sosiaaliturva pohjaa hyvin pitkälle vain työhön ja muu sosiaaliturva vanhemmuuden ja muun aikainen sosiaaliturva on sitten hoidettu joko tähän työhön sidoten tai sitten ovat ylipäätänsä eu maiden kulttuurit toisenlaiset

nämä ovat vuosien prosesseja joista kelaa voi kiittää

valiokunta toteaa ettei lääketieteellisin perustein määritelty vamma tai sairaus ratkaise sitä milloin henkilö on esimerkiksi vammaispalvelulain tarkoittamien palvelujen ja tukitoimien piiriin kuuluva vammainen tai vaikeavammainen henkilö

ongelmia on rohjettava katsoa suoraan silmiin ja pyrittävä löytämään oikeita vastauksia

toisinpäin kelaa voi kiittää mutta jonkin verran kela valtuutettuna olon kokemustakin omaavana joudun tämänkin kertomuksen asian kohdalla toteamaan että jonkin verran enemmän itsekriittisyyttä voisi asioitten käsittelyssä kelassakin olla

kun yhdistetään ihmisten vapaa liikkuvuus ja meidän hyvin ainutlaatuinen sosiaaliturvajärjestelmä sosiaaliturva joka on suomalaisillekin vaikeaselkoinen ja tähän liitetään tämä ymmärrys ja ylipäätänsä tietoisuus siitä millä tavalla meidän omaa lainsäädäntöämme sovelletaan tai sitä tulisi soveltaa eu kansalaisiin kolmansien maiden kansalaisiin tämä on viidakko joka on vääjäämättä ja mitä pikaisemmin selkiinnytettävä ja selvitettävä

arvoisa herra puhemies

sitten toinen asia

menetettyä terveyttä tapahtuu se terveyden menettäminen sitten mistä syystä tahansa ei mikään korvaus tuo takaisin

valiokunta korostaa ettei tapaturmavakuutuslain mukainen haittaluokitus voi millään tavoin poistaa kunnan päätöksentekijän velvollisuutta tehdä yksilöllinen sosiaalinen sekä lääketieteellinen selvitys ja arvio vammasta tai sairaudesta ja siitä johtuvasta haitasta

jokainen valitus kelan päätöksestä on liikaa

keskusta kuulemma ajaa sitä että perusturvaparannukset rahoitetaan ansioturvan kautta

mikään korvaus ei kompensoi elämänlaatuun liittyviä muutoksia jos vertaa siihen mikä se normaali terve elämä on

toisekseen ellemme me saa perusterveydenhuoltoa kuntoon el lemme me saa perusterveydenhuoltoa nykyistä paremmalle tolalle eivät meillä muutenkaan hoitoketjut tule toimimaan

tämä ei kuitenkaan koko hallituksen tukea saanut

olemme tilanteessa jossa on tehty valintoja

ensinnäkin tällä paikataan se virhe se moka joku voisi sanoa vahinko mistä sitten onkaan kysymys joka hallituksen toimesta tuli kesällä tehtyä

on tehty valinta jossa ne ihmiset joitten toimeentulo on eläkkeen osalta kaikkein pienin jätetään kompensaatiota vaille

toisin päin

nyt toivoisin että ministeri lyhyessä ajassa pystyisi avaamaan myös niitä muita käytännön toimenpiteitä jotka vääjäämättä tarvitsemme jotta saamme tämän meidän sosiaali ja terveydenhuoltomme ytimen toimivaksi

neljäs näkökulma on se että vaikka tässä puhutaan vain voisiko sanoa vain termeillä kansaneläke ja työeläkeindeksit kyse on laajasti sosiaaliturvan tason muuttamisesta

keskustelu siitä miten kaikkein pienimmän toimeentulon varassa elävät ihmiset elävät ja miten heidän elämäntilannettaan pystyttäisiin kohentamaan olisi helpompaa kun edes lähtökohtaisesti voisimme keskustella niistä todellisista tilanteista ja todellisista asioista jotka lainsäädäntö mukanaan tuo

mutta sattumoisin kun arvovalinnoista on puhuttu tällä rahalla pystyttäisiin nostamaan pienimmät vanhempain ja sairauspäivärahat myös työmarkkinatuen peruspäivärahan tasolle ja tällä rahalla pystyttäisiin luopumaan työmarkkinatuen puolisojen ja vanhempien tulojen vaikutuksista tämä tarveharkinta saataisiin poistettua

asian käsittelyssä on tullut esiin ettei kansaneläkelaitoksessa ole katsottu olevan tarvetta tapaturmavakuutuslain haittaluokituksesta poikkeavan oman haittaluokituksen laatimiseen koska lakiin perustuva haittaluokitus on lääketieteellisin perustein laadittu ja monipuolisesti arvioitu

kansaneläkeindeksiin on sidottu satojentuhansien suomalaisten arjen toimeentuloon liittyvä etuus

kun tämä kertomuskin toteaa että ratkaisutoiminnan laatua kelassa arvioidaan kehitettyjen oikeellisuusmittareiden vuosittain tehtävien etuuskohtaisten valvontaselvitysten sekä läpimenoaikojen jatkuvan seurannan keinoin niin siinä tilanteessa jossa on kysymys sairauspäivärahapäätöksestä tai muusta perusturvaan liittyvästä asiasta eivät juurikaan lohduta tällaiset tekstit mitä tässä kelan kertomuksessa on

niin oli niitä olisi ollut mutta tuossa tilanteessa jossa päädyttiin joukkorokotuksiin ja siinä tavassa jolla tuo rokotus tehtiin yksi asia jota voi vain arvailla on se mitä olisi tapahtunut jos rokotetta ei olisi saatu

valiokunta tähdentää että ratkaisutoiminnassa on noudatettava vammaisetuuksista annetussa laissa olevia tuen myöntämisen ehtoja joissa ohjaavana ei voi olla tapaturmavakuutuslain mukainen haittaluokitus

meillä on paljon ihmisiä jotka näkevät omalla tilillään sen mitä tämä indeksitarkistus tällä tavalla tehtynä tarkoittaa

on mahdollisuus pyytää minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja nimenomaan ministeri risikon toimialaa vee painike on arvoisa herra puhemies

me olemme arvoisa puhemies keskustassa tehneet lausumaehdotuksen joka liittyy siihen että eläkeläisten asema olisi yhdenvertainen riippumatta siitä ovatko he työeläkkeellä kansaneläkkeellä vai takuueläkkeellä

tai kun tuonaikaisia keskusteluja muistan niin mehän olimme listalla varausjärjestyksessä sijalla jotakin ja silloin jo viranomaisia moitittiin siitä että ei oltu tarpeeksi aikaisin liikkeellä

nyt on aivan olennaista se että nyt korvataan se mitä voidaan korvata

edustaja vehviläinen on tehnyt täällä perustellun lausumaehdotuksen jota ovat tähän mennessä kannattaneet ainakin edustajat virtanen ja peltokorpi

nyt korvataan se mitä mahdollista on

mutta sitten

sana oikeudenmukaisuus on ollut varsin venyvässä käytössä niin eilen kuin tänäänkin ja kuultiinpa tuossa vajaa tunti sitten että esimerkiksi verotuksen osalta on kyse symbolisesta oikeudenmukaisuudesta mitä se sitten tarkoittaneekaan

kuten valiokunta toteaa ja tässä viittaan edustaja mäkipäänkin puheenvuoroon korvausmenettelystä on tarpeen tehdä korvaukseen oikeutetuille mahdollisimman joustavaa

se ongelma vaan on siinä että kun hallituspuolueitten edustajat mielellään käyttävät näistä työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan ansiosidonnaiseen päivärahaan tehtävistä korotuksista mainintaa miten kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä autetaan ja tuetaan niin on tässä jonkinmoinen ristiriita

mutta niiden huomioiden perusteella jotka sosiaali ja terveysvaliokunta on aikaisemmissa yhteyksissä niin kelan kertomuksen yhteydessä kuin sitten sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintaan liittyen tehnyt ja kantaa ottanut kyllä toivoisi ja kun tämä tästä nyt valiokuntamme käsittelyyn lähtee voi jokseenkin varmuudella ennakoida että tulemme ottamaan ainakin kolmannen kerran saman kannan että kelakin voisi itsekriittisemmin arvioida tehdä nykyistä enemmän itseoikaisuja koska mitä vähemmän kuormitetaan muutoksenhakulautakuntaa sen paremmin oikeusturva tässä maassa toteutuu

kun puhutaan oikeudenmukaisuudesta niin kyllä tuo lääkekorvausten leikkaus ja erityisesti puuttuminen matkakorvauksiin omavastuun nosto on jotakin sellaista jossa minun on vaikea ymmärtää miten oikeudenmukaisuus toteutuu

tämän lain toimeenpanon pitää olla sitä että ei aiheuteta enää henkisiä eikä muitakaan kärsimyksiä niille joita tämä tilanne on päättynyt että eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön vietin

valiokunta toteaa että vastaavia ammattitauteja ovat myös muut syövät muun muassa kivipölyn puupölyn aiheuttamat syövät samoin kuin muut mahdolliset nopeasti kuolemaan johtavat ammattitautina korvattavat sairaudet

toinen periaatteellisesti isompi asia budjetissa on puuttuminen raha automaattiyhdistyksen tuottoon tavalla joka voi vaarantaa rahiksen monopoliaseman

tämä johtaa siihen että naisten osalta käytetään tällä hetkellä suurempaa ikäkerrointa jolloin kertakaikkinen haittaraha voi olla naiselle suurempi kuin saman ikäiselle miehelle

arvoisa rouva puhemies

parlamentaariseen valmisteluun liittyen kaikilla eduskuntaryhmillä on ollut sama aineisto käytettävissään jotkut aineistot jopa ennemmin kuin hallituksen ministereillä kun asiaa on viety viime viikkoina eteenpäin

kelan hallinnon uudistaminen jota oli tehty vähintäänkin vuosikymmen oli niitä harvoja asioita joista meiltä oppositiostakin jotain kysyttiin

toisekseen me voimme ihan yhdessä päättää sen millä tavalla me hiihdämme samalla tyylillä samaan suuntaan samaa vauhtia

se ykkösasia on se että asuinpaikasta ja rahapussin paksuudesta riippumatta koko suomessa ihmiset naiset ja miehet lapset ja vanhemmat ihmiset voivat olla varmoja siitä että meillä on sellainen perusta jolle jatkossakin palvelut rakentuvat

mainituissa direktiiveissä on hyväksytty että sukupuolta voidaan perussopimuksissa taattuja perusvapauksia ja muita perustavaa laatua olevia periaatteita loukkaamatta käyttää maksujen ja etujen perusteena silloin kun sukupuoli vaikuttaa vakuutusmatemaattisesti vakuutettavan riskin arviointiin

esityksen tarkoituksena on yksityisalojen työeläkelaitosten vakavaraisuuden vahvistaminen siten että eläkelaitokset voivat harjoittaa tehokasta ja pitkän aikavälin tavoitteita toteuttavaa sijoitustoimintaa finanssikriisin ja sitä seuranneen taloustaantuman aiheuttamassa epäedullisessa markkinatilanteessa

mutta yksi keskeinen asia oli se että tuolloin tämän päivän tyylin mukaisesti kelassa tämä muutos muutama vuosi sitten toteutettiin

kelalle tuli ulkoinen hallitus